tuen tarpeita on määritelty kahdeksan joista esimerkkeinä haluan mainita väkivallasta ja muusta kaltoinkohtelusta aiheutuvan tuen tarpeen sekä lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisen

juuri siitä syystä on hyvin tärkeää että saimme nyt tähän terveystarkastusten vauhtiin panemiseen vähän lisää rahaa tuossa täydennyksessä

sitten meillä on lisäksi erityisvastuualueet jotka koordinoivat tätä tehtävää siten että tämä toiminta pystytään järkevällä tehokkaalla ja myöskin potilaan kannalta mahdollisimman hyvällä tavalla toteuttamaan

näistä syistä johtuen valiokunta pitää välttämättömänä että niin sanotun velmu ohjelman rahoitus ja itämeren ympäristömyrkkytutkimuksen kansalliset resurssit turvataan

ympäristövaliokunnan puheenjohtajana olen kyllä hieman huolissani tämän asian jatkokäsittelystä koska meidän pitäisi saattaa tämä sotku nyt johonkin säälliseen lopputulokseen ja hämmentäjiä tuntuu olevan nyt eduskunnan sisällä ja ulkopuolella valtaisa määrä

arvoisa puhemies

valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on tullut esiin että lain määräaikaisuuteen liittyy riski siitä että hankkeita ei kyetä toteuttamaan tavoitellusti esimerkiksi rahoitusvaikeuksien vuoksi taikka että hankesuunnittelu jää puutteelliseksi tämän kireän aikataulun vuoksi

ponsissa valiokunta edellyttää tämän lain tarkkaa toimeenpanoa ja seurantaa kansallisen viemäröintitukiohjelman toteuttamista ja resursointia kiinteistökohtaisen neuvonnan riittävyyttä ja rahoitusta sekä pienituloisten kotitalouksien mahdollisuutta saada tuota jo äsken mainittua tukea jätevesien käsittelyn toteuttamiseen

yleiskokous tarkkailee vuosittain useita vaaleja kuten joulukuussa ainoana parlamentaarikkovaltuuskuntana venäjän duuman vaaleja

suostumus koskisi toisaalta osallistumista tutkimukseen ja toisaalta arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa

järjestämispäätöksessä myös linjataan palveluiden tuottamisesta vastaavat kuntayhtymät sekä se mitä palveluja tuottamisvastuussa oleva kuntayhtymä tuottaa itse ja miltä osin se voi hankkia palveluja järjestöiltä yrityksiltä tai käyttämällä palveluseteliä

yhdenvertaisuusperiaatteen tulkinta on monissa tapauksissa valiokunnan käsityksen mukaan estänyt esimerkiksi hissin jälkiasennuksen koska on tarvittu yksimielinen päätöksenteko

ihan lopuksi toteaisin että kun monesti me ajattelemme että euroopan neuvostossa meidän tehtävämme on viedä eteenpäin sellaisia malleja joita ehkä suomessa olemme näiden vuosikymmenten aikana voineet demokratian ihmisoikeuksien oikeusvaltioperiaatteitten puolesta kehittää näin varmasti onkin ja meidän tehtävämme on osallistua tähän kansainväliseen yhteistyöhön kantaa vastuuta myös oman maanosamme yleisemmästä kehityksestä niin on silti myös muistettava että myös täällä suomessa meillä omassa yhteiskunnassamme on vielä tehtävää

ennen kaikkea haluan sanoa että se on myös arvostus sille valtavalle työlle jota meidän omaishoitajat tekevät ympäri suomea jotta inhimillinen hoito ja hoiva on mahdollista

ihmiset ovat hämmentyneitä

mutta haluan kysyä teiltä ympäristöministeri lehtomäki

kyllä tässä pitäisi löytyä todellisia selvityksiä

ettekö ole lainkaan huolissanne siitä että tämä hässäkkä itse asiassa jumiuttaa koko jätevesien käsittelyn maaseudulla ja aiheuttaa näin ympäristölle valtaisan kuorman

mitä sitten tulee tähän järjestöjen rooliin se on todella tärkeä ja uskonkin että sillä vertaistuella on sellainen mahdollisuus jota emme ehkä vielä ole riittävästi nähneet

omatyöntekijän kelpoisuudesta ja tehtävistä on ollut tämän valmistelun aikana paljon keskustelua ja sosiaalityöntekijöillä on ollut huoli häviävätkö sosiaalityöntekijän tehtävät kunnista sosiaaliohjaajien määrän kasvaessa

lakiesityksen mukaan tietoja saisi käsitellä vain jos tutkittava tiesi suostuessaan tutkimukseen että hänen tietojaan käsitellään osana tutkimusaineistoa koko kyseisen tutkimuksen ajan

yhtiön kunnossapitotarpeen seurannan ja yhtiökokouksen päätöksenteon selventäminen tulee tarpeeseen kun yhtiöiden rakennukset ikääntyvät ja suurten peruskorjausten tarve tulee ajankohtaiseksi samaan aikaan suuressa osassa asunto osakeyhtiöitä

valiokunnan enemmistö kuitenkin pitää esitettyä määräaikaisuutta hyväksyttävänä siksi että lain tavoitteena on edistää korjausrakentamishankkeiden käynnistymistä mahdollisimman nopeasti tässä tilanteessa jossa uudisrakentaminen on lähes täysin pysähdyksissä

lisäksi valiokunta korostaa että nyt tässä uudessa tilanteessa kaiken tämän hässäkän jälkeen on hyvin tärkeää se että ympäristöministeriö ohjeistaa tehokkaasti kuntia jotta kaikenlaisilta epäselvyyksiltä uusien määräysten tulkinnan osalta voitaisiin välttyä

tämä tapahtuu siten että sosiaali ja terveysalue laatii normaaliin tapaan vuosittain talousarvion jolla katetaan lakisääteisten sosiaali ja terveyspalvelujen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset

näin tutkittavalle on kerrottava selkeästi että hänen henkilötietojaan voidaan tietyin edellytyksin käsitellä vaikka hän itse vetäytyisikin tutkimuksesta

arvoisa puhemies

eduskunta edellytti merentutkimuslaitoksen toimintojen järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä antamassaan mietinnössä että lakkautetun merentutkimuslaitoksen sekä muista viikin kampusalueella toimivista meribiologian ja ympäristötutkimuksen yksiköistä koostetaan laajempi merikeskus viikkiin

valiokunta pitää hyvin olennaisena sitä että asunto osakeyhtiölaki osaltaan ohjaa hallitusta isännöitsijää ja osakkeenomistajia toimimaan näiden uusienkin haasteiden energiansäästön energiatehokkuuden ja väestön ikääntymisen osalta

lisäksi valiokunta korostaa tarvetta seurata tämän avustusjärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta ja sitä että tulee hyvissä ajoin varautua katsomaan tarvitaanko tälle järjestelmälle myöskin jatkoa tulevina vuosina

näihin kipupisteisiin kiinnitti huomiota muun muassa euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu nils muizhnieks joka viime vuonna vieraili suomessa ja laati maaraportin suomen ihmisoikeustilanteesta

meillä on haasteita esimerkiksi nuorten syrjäytymiskehityksessä

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä kysymys ja uskon kyllä itsekin siihen minkä edustaja rehula tässä totesi että pelkällä teknologialla me emme koskaan voi korvata sitä toisen ihmisen läheisyyttä ja keskustelua monta sellaista asiaa jotka ovat jokaisen arkipäivässä hyvin tärkeitä eli pelkät teknologiset ratkaisut eivät varmastikaan tuo tässä niitä säästöjä tai sitä turvallisuudentunnetta jota monet ikäihmiset kaipaavat

esimerkiksi huoneistokohtaiseen vedenmittaukseen perustuvan laskutuksen on osoitettu olevan selkeästi kulutusta pienentävä toimi

muutos koskisi tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja

selonteko ei tästä asiasta maininnut valitettavasti yhtään mitään

arvoisa puhemies

tämä on vakava kysymys ja ainakin itse ajattelen että me emme voi tässä salissa tai muutoinkaan puhua pelkästään nuorten syrjäytymisestä vaan ihan yhtä lailla ihmisten yhdenvertainen kohtelu tasa arvo kuuluu myöskin tätä maata rakentaneille sukupolville meidän ikäihmisillemme

tällaisia ovat esimerkiksi lääkkeen myyntilupahakemukseen tarvittavat turvallisuustiedot

arvoisa puhemies

kuten sanoin tuo työryhmä on luovuttamassa raporttiaan koskien omaishoitoa ja mitä nyt olen päässyt hieman tutustumaan etukäteen siihen minkälaista työtä he ovat tehneet niin olen aivan vakuuttunut että tuosta työstä saamme kyllä aineksia jatkoon

tässä mainitsen vain esimerkiksi rasisminvastaisen työn ikääntyneiden vammaisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämisen ja vielä viimeisenä ehkä suurimman yksittäisen ongelman ihmisoikeuksien osalta suomessa ja se on naisiin kohdistuva väkivalta ja perheväkivalta

parlamentaarisen yleiskokouksen aloitteesta on laadittu eurooppalainen yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämiseksi

nämä palvelut siirrettäisiin sosiaalihuoltolakiin jotta jatkossa tukitoimien tarpeessa olevat lapset ja perheet saisivat edellä mainitut riittävät sosiaalihuollon palvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta

yksityisen hoidon tuki säilyisi edelleen yhtenä vaihtoehtoisena tapana järjestää lapsen hoito kun perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja

tutkittava saattaa keskeyttää tutkimukseen osallistumisen esimerkiksi ilmenneiden haittavaikutusten tai tutkittavan valmisteen tehon puutteen takia

tuottamisvastuullisten saama korvaus perustuu vastuun piirissä olevien asukkaiden lukumäärään palveluiden tarvetekijöihin sekä vaikuttavuus ja tehokkuusvaatimuksiin

lopuksi arvoisa puhemies haluan kiittää valiokuntaamme tämän asian rakentavasta käsittelystä ja valiokunnan puolesta haluan kiittää myös ympäristöministeri lehtomäkeä ja ministeriön väkeä tiiviistä yhteistyöstä

korostaisin kuitenkin tässä nyt sitä että paitsi että meillä on tämä uusi vanhuspalvelulaki joka on kyllä hyvä laki ja jota noudattamalla varmasti päästään moniin parempiin tuloksiin kuin tämän päivän tilanne on niin meidän pitää väistämättä keskustella myös osaamisen tasosta johtamisesta erilaisissa yksiköissä joissa palveluja tuotetaan ja myöskin siitä mikä on meidän kaikkien asennoituminen

mitä sitten tulee lähipalveluiden turvaamiseen edustaja kalmari tässä viittasi että keskustalle erityisesti lähipalvelukysymys oli tärkeä mutta voin vakuuttaa että parlamentaarisessa ryhmässä olemme tältäkin osin tehneet ihan yhteisen ratkaisun ja pyydän huomioimaan sen näissä käytettävissä puheenvuoroissa

tässä mielessä hallituksen esityksessä suuri uudistus on velvoite esittää yhtiökokoukselle selvitys kunnossapitotarpeesta seuraaville viidelle vuodelle

meillä on hyviä esimerkkejä siitä että suomalaiset yritykset ovat tehneet innovaatioita ja olen itsekin saanut hiljattain olla edistämässä näitä teknologisia ratkaisuja ja niiden vientiä myöskin uusille markkinoille ja näihin liittyy myöskin tuo lääkehuoltokysymys mutta uskon että tässä meillä on vielä tekemistä

toisaalta myös tutkimuslääkkeestä hyötynyt saattaa keskeyttää osallistumisensa koska kokee esimerkiksi sovitut kontrollikäynnit tarpeettomiksi

arvoisa puhemies

sote alueiden kokonaisbudjetit tulevat olemaan miljardien eurojen suuruisia

kyllä tässä hallituksella on ihan järki kädessä

tämä asia on hyvin tärkeä ja erityinen vastuu mielestäni meillä on nimenomaan myös ikäihmisten hoidossa ja hoivassa niistä ihmisistä jotka eivät välttämättä pysty itse omaa ääntään saamaan kuuluviin

tässä meillä on euroopan neuvoston hyvä sopimus niin sanottu istanbulin sopimus joka todennäköisesti tulee tänne eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä

ymmärrän hyvin että moni ajattelee että se ratkaisee sen ongelman joka meillä tällä hetkellä eittämättä on tämän yhdenvertaisuuden osalta omaishoidon tuessa

jos tutkimuksen näillä perusteilla keskeyttänyt myös peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn eikä tietoja enää saisi käsitellä osana tutkimusaineistoa johtaisi se puutteelliseen tutkimustulokseen kuten esimerkiksi tutkittavan lääkkeen laitteen tai menetelmän vääristyneeseen hyötyhaitta suhteen arvioon

sote alue tuo vakautta sosiaali ja terveydenhuoltomenojen budjetointiin

tässä asiassahan toimittiin hyvin poikkeuksellisella tavalla valiokunnan ja ministeriön välillä ja uskon kyllä että tämä joustavuus kannatti sillä saimme aikaan hyvän ratkaisun ja laaja epätietoisuus tämän asian ympärillä vihdoin toivottavasti hälvenee

hyvät öljyntorjuntavalmiudet edellyttävät lisätoimenpiteitä sekä resurssien kasvattamista suomessa venäjällä ja virossa

tämä on aivan aikataulussa ja niin kuin julkisuudessa on ollut tietoja tämä järjestämislakia pohtiva työryhmä on jo etukäteen pyrkinyt selvittämään niitä mahdollisia ongelmakohtia

esimerkiksi kustannusten osalta osakkaat eivät aina ole saaneet tarpeellista tietoa ja pystyneet ennakoimaan tulevia kustannuksia

tällä hetkellä jäljellä oleva kausi huomioiden mitään uutta lainsäädäntöä ei ole menossa eteenpäin mutta varmasti tulevaisuus tuo tähänkin uusia tarpeita ja myös uuden lainsäädännön

toivon että tuon sopimuksen myötä saamme sitten myös tähän asiaan suomalaisessa yhteiskunnassa merkittäviä parannuksia

mutta itse olen ollut huolissani siitä miten pystymme säilyttämään sitten yhteyden tähän palvelupuoleen joka on monille omaishoitajille erittäin tärkeä sen jaksamisen kannalta että saa vapaapäiviä jotta pystyy ja jaksaa hoitaa sitä omaa omaistaan

kotipalvelua olisi mahdollista jatkossa saada kun apua tarvitaan esimerkiksi lapsen syntymän yhteydessä tai vamman tai sairauden vuoksi

tämä suuri vastuumme koskee erityisen vahvasti muistisairaita ihmisiä ja sen vuoksi tässäkin mielessä tuo vanhuspalvelulaki ja sen mukanaan tuomat kirjaukset myöskin osaamisesta hoidossa ja hoivassa ovat äärimmäisen tärkeitä

sen osalta voin sanoa että tässä on todellakin tarkoituksena se että me saamme palveluja ehkä tämän ratkaisun myötä myös sinne mistä ne tällä hetkellä puuttuvat

siksi toivon että me täällä suomen eduskunnassa osoitamme että me otamme järjestön työn vakavasti täytämme omat velvoitteemme ja osallistumme euroopan neuvoston demokratia oikeusvaltio ja ihmisoikeustyöhön rohkeasti

minä olen sanonutkin että minä luulen että suomalainen yhteiskunta ei ole vielä aivan valmistautunut siihen muutokseen ja murrokseen joka meillä on edessämme tämän ikääntymiskehityksen myötä ja olisi hyvä että me myös tästä asennepuolesta pääsisimme keskustelemaan koska myös asennemuutoksella on väliä

olen aivan vakuuttunut siitä että me pysymme tässä tiukassa haastavassa aikataulussa ja pystymme tuon esityksen saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä aivan niin kuin olemme etukäteen aikataulullisesti sanoneet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt en aivan ehkä saa kiinni mihin edustaja viittaa sanoessaan että hallituksen puolelta on tyrmätty tai halveksittu lapin tekemää ansiokasta työtä tämän oman mallin pohdinnassa

tämä tapahtuu nimenomaan ammattitaitoisen henkilöstön avulla kun meille tulee mahdollisuus katsoa isomman alueen sisällä sitä toimivuutta ehkä hieman paremmin kuin tänä päivänä pienten yksiköiden osalta

on totta että tämä kysymys laitoshoidon purkamisesta on iso kysymys ja siinä hallituskin lähtee nimenomaan siitä että tar vitaan esimerkiksi kotiin vietäviä palveluja omaishoitoa perhehoitoa aivan niin kuin sanoitte

tarkoituksena on että sosiaali ja terveystoimen tukitoimin saadaan varmistettua että kaikkein vaikeimmassa asemassa olevat nuoret hyötyvät nuorisotakuusta eivätkä putoa tämän avun piiristä pois

tietenkin luotan kovasti siihen että meillä kuntatasolla ja toimipaikkojenkin tasolla on sellaista osaavaa johtajuutta jossa nähdään se miten pystytään kaikista parhaalla tavalla myöskin tukemaan sitä toimintakykyä

on selvitettävä keinoja joilla koordinaatiota ja vaikuttavuuden arviointia parannetaan selkeästi

mitä sitten tulee tämän uudistuksen tavoitteisiin niin hallitukselle on ollut tärkeää ehkä toisin kuin joillekin toisille se että me pystymme pitämään mukana tässä myöskin sen ennaltaehkäisyn roolin joka on tavattoman tärkeä jotta pystymme tulevaisuudessa kustannuksia karsimaan ja myös potilaiden oikea aikaista apua ja auttamista ja hoitoa tekemään

itse vierailin vain muutamia viikkoja sitten tuolla ja tapasin kuntapäättäjiä ja en varmaankaan tyrmännyt tai halveksinut vaan halusin ymmärtää sitä oma aloitteellisuutta jota lapissa on osoitettu ja mielestäni tuo työ täytyy nyt kanavoida ja niin kuin varmasti kunnat ovat tehneet kanavoineet sen näihin lausuntoihinsa joita nyt olemme odottaneet

demokratia asia on hyvin tärkeä mutta parlamentaarinen ryhmä on siinäkin aivan asian päällä kyllä pohtimassa tätä tilannetta jatkon osalta

myös kansainvälinen yhteistyö kaipaa systemaattisempaa ja oikea aikaisempaa vaikuttamistoimintaa

oikeastaan arvoisa puhemies toteaisin vielä tästä vahingonkorvausvastuusta ja parista muusta asiasta

tässä esityksessä on kyse ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuustarkastuksista ja muun muassa tarkastajien ja tarkastusta koskevista pätevyyksistä

arvoisa puhemies

kysymys on kustannusten hillinnästä niiden tulevien kustannusten hillinnästä joita meillä aivan varmasti on